jos kerran näyttää siltä että metsäteollisuudella on haaste yksityismetsien hakkuiden lisäämisessä toivoisin kyllä että metsäteollisuus olisi myös kumppanina metsäsektorilla etsimässä ratkaisuja siihen miksi meillä tukehtuu metsiä hoitamattomana tiedon puutteen ja tämän metsänomistuksen pirstaloitumisen vuoksi

erityisen huolissani nimenomaan olen siitä että maatalous pyritään saamaan näyttämään paperilla hyvältä mutta käytäntö puhtaitten elintarvikkeitten tuottaminen jää sitten taka alalle

kemera tuilla uudistetut metsät ovat siis viime kädessä päätyneet puunjalostukseen ja metsänomistaja on maksanut puunmyynnistään verotuloja ja hankintaketju on samalla työllistynyt

tämä on myös yksi maatalouden kannattavuuden kannalta äärimmäisen huolestuttava tilanne että keskitetään valvontoja sellaiseen asiaan missä väärinkäytösten mahdollisuudet ovat kaikista pienimmät juuri sen vuoksi että se maapala ei siellä karkaa mihinkään ja puhutaan joistakin senttien vertaamisesta ja mittaamisesta kun ne oikeat maataloustukien väärinkäyttömahdollisuudet tai ei oikeat mutta isommat uhkat liittyvät varmasti isoihin investointeihin ja rakentamisen

itävienti lähti

keskustelu

tässä esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi henkilötietojen käsittelyä poliisitoimessa koskevaa lakia niin että laajennetaan poliisin oikeuksia saada tietoa matkustajarekistereistä siten kuten tullilla ja rajavartiostolla on

päättynyt eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asian loppuun keisaria eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmenesensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaviisitoista rakentamiseen eivätkä johonkin pienten länttien mittaamiseen

matkustajatietojen hyödyntämisellä katsotaan olevan ihan selkeä vaikutus terrorismin ja vakoilun torjuntaan ja lisäksi valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että hit and run tyyppisen omaisuusrikollisuuden torjumiseksi ja selvittämiseksi tämä on perusteltua

on varmaan näin niin kuin edustaja peltonen sanoi että on maita joissa opettajan ammatin arvostus on suurempi mutta kuitenkin suomessa edelleenkin on arvostus opettajan ammattia kohtaan korkea ja hakeutujia alalle on paljon elikkä siitä pitää tietysti pitää kiinni että tämä ei lähde enemmän tästä laskuun

samoin myöskin poliisi on todennut tämän hyväksi niin kuin myöskin matkustajayhtiötahot jotka ovat olleet asiantuntijoina kuultavina

mutta ihan pari konkreettista asiaa nyt ministeriltä haluaisin vielä kysyä kun on kantautunut huolta siitä ollaanko teknisen työn opetusta vähentämässä perusopetuksesta eli ihan tämmöisiä selkeitä kädentaitoja ja toisekseen myöskin piirustuksen opettamista

tämä matkustajarekisteritietojen saaminen tapahtuu suoraan teknisellä käyttöyhteydellä niin sanotulla push metodilla ja todellakin tämmöinen automaattinen käsittely mahdollistaa viranomaisten toimintaa

myöskin kun nyt puhutaan näistä vapaan sivistystyön leikkauksista niin sieltä on haluttu tuoda viestiä että ihan tämmöinen käsinpiirustustaito on edelleenkin monen teknisen alan pohja ihan kun lähdetään huipulle asti että näitä taitoaineita ei vähennetä

valiokunnassa on myös käynyt ilmi että kyseessä on siis aivan suuri joukko tietoja matkustajia joita voidaan tällä tavalla analysoida ja siten vaikuttaa nimenomaan rikollisuuden torjuntaan

arvoisa herra puhemies

sitten haluaisin vielä kysyä ministeriltä tämmöisestä konkreettisesta huolenaiheesta jonka olen kuullut kentältä elikkä kysymys tästä wilma tietojärjestelmästä joka on laajalti käytössä kouluissa

se perustuu puoluetoimintaamme jossa perustana ovat rehellisyys oikeudenmukaisuus inhimillisyys tasa arvo työn ja yrittämisen kunnioittaminen ja henkinen kasvu

tämä hallintovaliokunnan mietintö on päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietin mutkaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely yksimielinen

eräs äiti totesi raskaasti huokaisten että se hänen lapsensa kohdalla näyttää että se on lähinnä rikosrekisteri

elikkä tuleeko se käyttö tavallaan sieltä kautta vastaan että sinne ei tulekaan sitten tarpeeksi sitä kannustavaa ja positiivista viestiä vaan se tavallaan leimaa jollakin tavalla jo tässä kouluvaiheessa lasta liikaa

arvoisa herra puhemies

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia meripelastuslakia poliisilakia tullilakia ulkomaalaislakia sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ja tieliikennelakia

tilannekuva näyttää tulleen haltuunotetuksi monipuolisesti kuten maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja tuossa huolenaiheensa esitti juurikin kannattavuudesta

kansantaloutemme eri toimijat yritykset rahoituslaitokset julkisyhteisöt kotitaloudet ulkomaat ja muut kotitalouksia palvelevat yhteisöt on otettu budjetissamme huomioon

maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja kiinnitti aivan oikeaan asiaan huomiota ja minä toivoisin tässä että myöskin suomen kunnissa otettaisiin nimenomaan hankintalaki niiltä osin käyttöön niin että se nimenomaan suuntaa ostamaan sitä kotimaista ruokaa julkisissa hankinnoissa

esityksemme antaa työkaluja oikeudenmukaiseen verotukseen ja siihen miten verotuksellisesti annetaan mahdollisuuksia tasapainottaa valtiontaloutta ja silti muistaa heikompiosaisia

voimakeinoja koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin säännöksillä varautumisesta voimakeinojen käyttöön käytöstä varoittamisesta sekä ampuma aseen käytöstä

mutta arvoisa ministeri meillä on todellakin hyvä hallitusohjelma niin kuin tuossa jo kyselytunnilla tuli esille biotalous ja puhtaat ratkaisut huolimatta siitä että maataloudessa synkkä tilanne on

lakiin otettaisiin säännös rajavartiomiehen toimivaltuuksista poliisin johdolla tapahtuvassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen tehtävässä rajavartiomiehen ja poliisin yhteispartiossa

tämä on todella hälyttävän vähän meidän vesistöisessä maassa

rajavartiomiehille ehdotetaan oikeutta suorittaa turvallisuustarkastus myös muun kuin vapauteen kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä

rajajärjestyksen ja rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi välttämättömien rajavartiolaitoksen toimintojen varmistamiseksi maa tai vesialueen omistaja tai haltija olisi velvollinen sallimaan rajavyöhykkeen takarajan merkinnän maa ja vesialueilleen ja näin myös näitten alueitten omistaja tai haltija olisi velvollinen sallimaan raja aukon sekä rajavyöhykkeen kulku uran raivaamisen kasvillisuudesta ja kulku uralla rajavartiolaitoksen liikkumisen mahdollistavat vähäiset rakennelmat

vaihteluväli siinä miten kunnat tästä poistosta hyötyvät tai kärsivät on hämmästyttävän suuri ja siksi sitä ei voida ohittaa puolihuolimattomasti

kunnat nimenomaan ovat julkisten palveluiden tuottajina pääroolissa joten hallituksen kaavailut ovat suora uhka peruspalveluiden säilymiselle

oli toden totta että tämän hallituksen ohjelma oli yksityiskohtainen ja jollakin lailla se muistutti jopa ja muistuttaa ehkä edelleenkin lain kirjausta kun kuntarakennelakia lähdettiin rakentamaan hallintovaliokunnassa

rajavartiolakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset rajavartiolaitoksen sotilaallisia voimakeinoja sisältävästä virka avusta poliisille terroristisessa tarkoituksessa tehtävien rikosten yh teydessä merialueilla

sinänsä siitä on todettava että asiantuntijakuulemiset olivat aika mielenkiintoisia sillä niin monelta taholta tuo kuntarakennelakiesitys tyrmättiin mutta niin se vain sieltä pöydältä valmistui toki vastalauseineen

ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi siten että ulkorajan ylittävässä kulkuneuvossa olevien henkilöiden tietojen toimittamatta jättämisestä määrättävä liikenteenharjoittajan seuraamusmaksu ulotettaisiin koskemaan myös ammattimaista alus ja junaliikennettä

komission ehdotus yhteiseksi maatalouspolitiikaksi yhdessä budjettileikkausten kanssa on maatalouden kannattavuutta alentavaa politiikkaa sitä talonpojan tappolinjaa

näin yksityiskohtainen hallitusohjelma kirjauksineen minusta vähän on kyllä eduskunnan työskentelyn aliarviointia ja valiokuntien työskentelyn aliarviointia mutta kai tämä maailma nyt sitten näin on

kiitoksia ministerille kun otitte todella esille tämän että eussa useasta lainsäädännöstä puuttuvat nämä alemman tason säädökset mikä myöskin valiokunnassa huomattiin ja kyllähän se vähän nurinkurista päätöksentekoa silloin on

tämä historialliseksikin uudistukseksi kuvattu ja tarkoitettu kuntauudistus kytkettiin sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisen vos valtionosuusjärjestelmän uudistamisen rakennepaketteihinkin mutta niin kuin me tiedämme nyt tämä sote laki on tullut aivan eri tavalla kuin hallitusohjelmaan oli kirjattu ja se on muuttanut tämän tilanteen kuten edellä olevat puhujat totesivat

samalla on huoli siitä että hallinnollisen taakan keventäminen ei kyllä millään lailla kuin mitä se että sekä tässäkään maatalousratkaisussa ole näkynyt se että siihen ihan oikeasti oltaisiin tarttumassa

maa ja metsätaloutta syyllistävä ympäristöpolitiikka aiheuttaa sen että maisemia ostetaan lisää puuta ei saa polttaa turvetta ei saa polttaa vettä ei saa juoksuttaa ainoastaan ydinvoimaa rakentaa lisää ja suunnitella talous tiukasti öljyvarantoihin jotka ostamme kalliilla hinnalla ja joiden tuotannon hiilijalanjälki on suuri paljon suurempi kuin kotimaisen puun ja turpeen polttamisella on

mutta kysymykseni koskee ruokatorihanketta jota ranskalaiset näyttävästi tuovat suomeen ja he tulevat ruokatoreineen tänne

sitä ei viety eteenpäin

ehkä tässä vielä sitten joitain kaikuja siitä esityksestä on

en kiistä millään sitä etteikö kuntakentällä tarvita uudistusta mutta meillä on ollut uudistuksia maailman sivu tai oikeastaan siis suomalaisen kunnallisen itsehallinnon ja kuntakentän aikana liitoksia on tapahtunut

mainittujen lakien säätämisen yhteydessä rajavartiolakiin on ehdotettu ja hyväksytty vain kiireelliset ja aivan välttämättömät teknisluontoiset muutosehdotukset

hallituksen esitykseen on sisällytetty myös hallitusohjelman mukaisesti säännöksiä harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen parantamiseksi viranomaisyhteistyötä tehostamalla salametsästyksen estämiseksi ja ptr viranomaisten yhteistyön syventämiseksi ja näin ollen hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat niin poliisin ja rajavartiolaitoksen yhteisvartiointia koskeva sääntelyehdotus kuin erityisesti ehdotus rajavartiolaitoksen ilmoitusvelvollisuudesta poliisille jo tiedusteluvaiheen rikosasioista sekä tiedonhankintakeinoista

osallistun myös mielelläni säästötalkoisiin siinä että kannatan puoluetuen leikkaamista säästöjen saamiseksi

meillä on edelleen kriisikuntamenettely jonka tuloksena ilmeisesti kuntaliitoksiakin on syntynyt mutta on myös esimerkkejä kunnista jotka ovat kriisikuntamenettelyn kautta pystyneet tekemään talouden korjausliikkeen

vaikka nyt tietenkin eduskunta voi vain hylätä tai hyväksyä nämä lait jotka tulevat niin tietysti toivon tähän sijoitustoimintaan lähdettäessä eettistä ja kestävää sijoitusta minne suunnataankin

mielenkiinnolla jään nyt odottelemaan tämän lain käsittelyä ja esittelyä hallintovaliokunnassa

samaan normikokonaisuuteen sisältyvät säännökset rikosoikeuden siirtomahdollisuudesta poliisille ja tullille jo tiedusteluvaiheessa

siellähän tämä täytyy sitten perusteluineen kuulla koska ministeri täällä paikalla ei ole kertomassa miksi on tämän esityksensä nyt tässä muodossa tänään antanut

tämä on tietenkin järkevää koska kirkkoa ja sen työntekijöitä koskee samanlainen eläköityminen tällä hetkellä kuin yleisesti on

tämä tarkoittaa käytännössä sitä että rajavartiomiehille on tarkoitus antaa tietyissä tilanteissa ja tarkkarajaisesti samat toimivaltuudet kuin poliisilla on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi myös silloin kun rajavartiomiehet partioivat keskenään

arvoisa herra puhemies

tämä kansalaisaloite ansaitsee tulla käsitellyksi ja todella toivon että se tulee käsitellyksi tämän sisällön mukaisena mitä tässä on

tämä lakiesitys on hyvä vaikkakin tilapäinen ja valiokunta on aivan oikein ottanut kantaa puoltaen avun vakinaistamista ja tämä olisi tietysti poroelinkeinon kannalta erityisen suotavaa

nimenomaan tässä vielä hallintovaliokunta korostaa että tällä tavoin osaltaan pyritään varmistamaan harvaan asuttujen ja syrjäisten seutujen turvallisuuspalveluiden saatavuutta

onko näitä pohdittu missä määrin kun kunnilla ne kuitenkin viisi vuotta ehkä enemmänkin ovat niin että onko tämä kirkon tilanne tasavertainen

edustaja jaskari ja edustaja satonen puhuitte aivan oikein byrokratian vähentämisestä ja kun edustaja satonen toi esille tämän vahvan valtiontalouden ja kysyi kuka on sen ystävä niin onko todellakin liika sääntely vahvan valtiontalouden ystävä

se on merkittävä pohjoisen elinkeino niin kuin täällä edustaja ojala niemelä totesi

lakiehdotuksessa ehdotetaan muun muassa että rajavartiomiehillä on käytössään poliisi ja pakkokeinolain mukainen toimivaltuus televalvontaan ja henkilön tekniseen seurantaan estettäessä ja selvitettäessä törkeää metsästysrikosta

silloin kun tämä laki tuli tänne eduskuntaan vedottiin kiireeseen ja siihen että tämä todella täytyi sanktioiden pelossa saattaa voimaan

lakiesityksestä käytiin myös kattava lähetekeskustelu josta vielä haluan nostaa esille tämän valitusoikeuteen liittyvän muutoksen mikä koskee hallinto oikeuksien yhdistymistä pohjoisessa pohjois suomen hallinto oikeuksiksi

valtiontalouden tarkastusvirasto on juuri tehnyt selonteon hyvään hallintoon liittyen ja nyt pääministeri stubb ehti poistua mutta kyllä minusta olisi reilumpaa tunnustaa se kuinka paljon tämä hallitus on byrokratiaa lisännyt kuin olla tässä vaiheessa sitten oppositiolta kysymässä neuvoja

on hyvä että nyt voidaan tämä direktiivin taso tarkastella ihan rauhassa uudelleen ja määritellä se suomen olosuhteisiin sillä suomi on todellakin maa jossa asuntoja on lämmitettävä

tällä muutoksella voidaan poistaa nykyiseen lainsäädäntöön sisältyvä käytännön toiminnan kannalta ilmennyt puute

valiokunta toteaa lisäksi että täällä on muitakin rajavartiolaitoksen tehtäviä ja toimivaltuuksia täydentäviä ja täsmentäviä säännöksiä kos kien muun muassa henkilön tarkastusta turvatarkastusta rajavyöhykeluvan myöntämistä ja valvontalaitteen sijoittamista ilman maanomistajan lupaa meritoimintaryhmiä ja rajavartiolaitoksen tiedonsaantioikeuksia

talojen energiatehokkuus on toki ihan hyvä tarkastella tässä energiaa kenenkään pöpöt politiikan kokonaisuutta energiapolitiikan kokonaisuuden osana mutta kuvaako tämä nykyinen tilanne kuitenkaan ihan sillä tavalla aidosti niitä ympäristövaikutuksia kun mietimme esimerkiksi ilmastopolitiikkaa tai ilmastotavoitteita

on suunniteltu juuri näin ja minunkin mielestäni on näin että tätäkin kyseistä elinkeinoa ja asiaa koskevien valitusten asiantuntemuksen tulee nimenomaan säilyä siellä rovaniemellä jo näitten pitkien välimatkojenkin vuoksi ja se asian osaaminen tulee varmasti myös siellä tämän elinkeinon hyväksi

me tiedämme että parasta aikaa jokaisessa valiokunnassa on meneillään lakiesityksiä jotka tulevat aivan varmasti sitä byrokratiaa lisäämään ja toivon että edes osaa näistä hallituspuolueet pystyisivät hillitsemään

laskennallisesti ei saa luoda keinotekoista tilannetta jossa esimerkiksi epämääräisin perustein pientalon omistaja joutuu tilanteeseen jossa talon arvo laskee tai vertailutasoa ei voida yksiselitteisesti määritellä

kiitoksia ministerille esittelystä

koska kuitenkin näin paljon uusia säännöksiä tehtäviä ja valtuuksien siirtoja on tullut valiokunta tähdentää näiden toimenpiteiden edellyttävän huolellista kouluttamista ja käytännön soveltamisen harjoittelua

kiitos myös edustaja mustajärvelle painavista sanoista ja hyvästä pohdinnasta

tämän lakialoitteen jatkoksi toivoisin kyllä juuri niin että konkurssilainsäädäntöä voitaisiin lähteä kehittämään

kuten täällä on todettu valtiovalta on aikanaan ohjannut pienrakentajia valitsemaan esimerkiksi sähkölämmityksen

arvoisa puhemies

hallintovaliokunta ehdottaa uuden lainsäädännön huomioon ottamista rajavartiolaitosta koskevassa sääntelyssä

rajavartiolaitoksen tehtävät ahvenanmaan maakunnassa määräytyvät rajavartiolain ahvenanmaan itsehallintolain sekä rajavartiolaitoksen tehtävistä ahvenanmaalla annetun presidentin asetuksen mukaan

tietysti moni sähkösauna jo lämpiää puulla nykyään kaukolämmössä

toivottavasti tästä on evästystä asian jatkovalmisteluun kun nyt tämä hallituksen esitys tulee eduskunnan liikennevaliokunnan ja hallintavaliokunnan käsittelyyn

sitten haluaisin kysyä ministeriltä kun olette varanneet varoja ymmärtääkseni ainakin tuolla budjettikirjassa oli että on varattu varoja kuten sanamuoto taisi olla konkurssipesän hoidon kehittämiseen tämmöiseen hyvään konkurssipesien hoitoon

en kannata fossiilista öljylämmitystä mieluumminkin tämmöistä biopohjaista öljylämmitystä mutta tuskin sen metsänomistajan kannattaa tietenkään sitä metsää myydä

viestini hallituksen esitykseen liittyen on kun se esittää liikennevalvonnan toimintoa perustettavaksi että ei kannata koska on olemassa jo liikkuva poliisi

mitä olette tämän eteen tehneet nyt tämän hallituksen aikana

vaikka hallituksen esityksessä on nyt jo pykälämuutoksineen määritelty poliisin valtakunnalliset uudet yksiköt eikä siellä lue enää liikkuvaa poliisia niin toivon vielä että hallintovaliokunta ja lopulta eduskunta voisi tähän pykälään muutoksen tehdä

kannatan laajapohjaista keskustelua ylipäätään energiapolitiikasta ja rakentamisesta sen osana hiilineutraalisuudesta ja myöskin julkisen sektorin mahdollisuuksista mitä tulisi ottaa mieluummin huomioon jo siinä rakennusvaiheessa koska meillä on julkisella sektorilla myöskin paljon lämmitettävää kiinteistömassaa

olen tyytyväinen että maa ja metsätalousvaliokunta laati napakan mietinnön uudistuksessa jossa välillinen valtiohallinnon organisaatio uudistetaan

nyt käsiteltävänä olevan esityksen mukaiset ehdotukset rajavartiomiehen toimivaltuuksista eivät koske maakunnan aluetta

lopuksi haluan myös todeta että kun tämä laki tuli voimaan niin tässä välissä myöskin ilmastopaneeli on kokoontunut uudelleen ja laatinut uusia linjauksia hiilineutraalisuuden suhteen joten tämä kansalaisaloite on sangen ajankohtainen

vaikka en haluaisi ennakoida on kai myös sanottava että uudistuksessa tulee nimenomaan mennä liikenteenvalvonnan osaaminen edellä

valtion lisätalousarvio sisältää sellaisia kohtia jotka eivät ole mukana perussuomalaisten varjobudjetissa jonka tulemme tänäkin vuonna esittämään vaihtoehtonamme

muutkaan itsehallintolain mukaan maakunnan lainsäädäntövaltaa koskeviin oikeusaloihin liittyvät ehdotukset eivät koske ahvenanmaata

nämä säästöt vain tuntuvat kovin pieniltä